huomasin että liikuntaneuvoston edellinen puheenjohtaja nykyinen ministeri vapaavuori kolumnissaan painotti sitä että työpaikkaliikuntaa pitää saada lisättyä ja tässä mielellään teemme yhteistyötä

arvoisa puhemies

mutta pahoin pelkään että nämä täällä annetut kauniit sanat eivät sitten paina kun jatkossa seuraava kansallispuisto ja seuraava rapistunut rakennus on edessä

toivon mukaan nyt on helpompi löytää sitä ja nimenomaan hyötyliikuntaa kun kouluun työpaikalle mennään mieluummin polkupyörällä tai kävellen jos mahdollista kuin omilla autoilla

mutta kun nyt koulutuslupauksen siivittäminä hallitukseen marssivat keskusta kokoomus ja perussuomalaiset ne lupaukset joita kuvien kera annettiin ennen vaaleja unohdettiin täysin

tämäntyyppisillä keinoilla saadaan puututtua tähän niihin jotka eivät ole aktiiviharrastajia aktiiviliikkujia ja saadaan tätä liikunnan puolta lisää

tässä esityksessä on unohdettu työntekijät erityisesti naistyöntekijät pienipalkkaiset naiset

indeksisidonnaisuuden poistaminen merkitsee sitä että opintotuki opintoraha tulee jäämään jälkeen joka ikinen vuosi siltä ryhmältä jonka tulotaso on jo nyt köyhyysrajan alapuolella

tässä esityksessä on unohdettu pienyrittäjät ne jotka raatavat pienillä tuloilla pitkiä päiviä suurella riskillä

eli minusta olisi hyvä että puhutaan yhteisillä mittareilla eikä niin että jokainen puolue itse keksii omat köyhyysmittarinsa kuten ilmeisesti ed

tämä ohjaa lähikaupoista suuriin kauppakeskuksiin citymaastureilla pörhöttämään

on tärkeää että korjataan vanhempainvapaajärjestelmä

miten on mahdollista että vihreä ministeri tuo suurpääoman etuja ajavan esityksen jossa pienet on unohdettu täysin

arvoisa rouva puhemies

mutta tämä ei yksin edes riitä kokoomukselle ja opintotuesta vastaavalle ministeri grahn laasoselle

minä tuon teille ilouutisen ed

se on aivan keskeinen vasemmiston tavoite

hallitus siis haluaa poistaa indeksin ja sen lisäksi leikata opintotuesta pois viidenneksen ryhmältä joka jo nyt elää köyhyysrajan alapuolella

tällä esityksellä ja näillä suunnitelmilla näytetään punaista korttia niille hallitusohjelman tavoitteille että opiskelijat valmistuisivat entistä nopeammin

tämä johtaa siihen että opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta täysipäiväiseen opiskeluun vaan edellyttää sitä että tehdään töitä ja opiskellaan mitä pystytään töiden ohessa

arvoisa puhemies

puheenjohtaja soini on häipynyt näissä keskusteluissa taka alalle ja työntänyt teidät puolustamaan näitä kohtuuttomia esityksiä

arvoisa puhemies

teidän puheenvuorostanne sai sellaisen käsityksen että teillä ei ole vaikutusvaltaa te ette pysty omalla tahdollanne vaikuttamaan päätöksiin

täällä ed

osingonjakovara kasvaa mutta ei ole mitään elementtejä millä ne ohjattaisiin kasvuun tai investointeihin

ne ovat kuin tyhjien suolakurkkupurkkien pärinä leipäjonoissa siitä että elvyttävä budjetti tehtiin elokuussa

siirtäkää tykit vaikkapa siihen että aletaan vaatia yhdessä varallisuusveroa takaisin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja kivelä täällä väitti aikaisemmin että köyhyyden vähentyminen johtuu mediaanitulojen muutoksesta

nyt meidän pitää kerätä lisää veroja aivan niin kuin valtiovarainministeri katainen te ääni väristen sanoitte tiistaina esittelypuheenvuorossanne

tarvitaan veropohjan laajentamista jotta jatkossa pystytään nostamaan peruspäivärahaa työmarkkinatukea pitämään huolta kaikkein köyhimmistä

tuloerot kapenivat

arvoisa rouva puhemies

sen jälkeen minua ihmetyttää miten voi olla mahdollista että kaksi päivää sen jälkeen kun te sanoitte että nyt on aika maksaa veroja kaveria ei jätetä kaikista pidetään huolta valtioneuvosto esittää että suorat sijoitukset osakkeisiin pankkitalletuksiin ja rahastoihin ovat saamassa huomattavan veroedun

se mahdollistaa inhimillistä elämää sellaiselle joka muuten joutuisi olemaan laitoshoidossa mutta samalla omaishoitajia pitää tukea

miten on mahdollista että te teette tällaisen esityksen kaksi päivää sen jälkeen kun te olette täällä puhunut lähimmäisenrakkaudesta ja siitä että rikkaiden pitäisi maksaa oma osuutensa

kuopan lakialoite on tältä osin erittäin tärkeä ja kannatettava mutta myös se periaate että kaikkein pienimmistä tuloista ei ylipäätänsä pitäisi maksaa veroa

tämä tarkoittaisi sitä että monet työmarkkinatuen varassa elävät pienien eläkkeiden varassa elävät omaishoitajat jotka voivat joutua toimeentulotukiluukulle sen vuoksi että pienen pienestä surkean alhaisesta perusturvastaan maksavat veroa saisivat mahdollisuuden vähän paremmin hallita omaa taloutta omaa elämää eivät joutuisi olemaan toimeentulotuen varassa

teidän mielestänne on kohtuullista se että pankit keräävät voitot tavallisilta ihmisiltä mutta riskit kantavat tavalliset ihmiset jotka ottavat asuntolainoja

ehkä nyt kannattaisi kuitenkin ensin hallituksen vastata kysymyksiin joita täällä on esitetty kritiikkiin ja hämmennykseen sen itse esittämistä toimista ennen kuin aletaan luettelemaan taas uusia toimia joita toteutetaan

jos ei ole mitään merkitystä eikä sijaa tällä uudella sopimusteknisellä seikalla joka on ilmeisesti ollut sillä kuuluisalla pienellä printillä joka on selvästi jäänyt asuntolainanottajilta huomaamatta niin miksi se on nyt tuotu ja miksi tämä asia on kaikessa hiljaisuudessa viety eteenpäin

eikö se vähennä työllisyyttä eikä lisää sitä

arvoisa puhemies

mitä konkreettisia keinoja hallituksella on siihen että osingonjakovaran kasvaessa nämä ohjautuvat myös investointeihin ja työllistämiseen

edelleen ihmettelen sitä miten työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamatta jättäminen voidaan julkisuudessa yrittää laittaa vasemmiston ja sosialidemokraattien niskoille

me olemme tässäkin keskustelussa selkeästi tuoneet esille että me olemme valmiita sen poistamaan tässä eduskunnassa tällä vaalikaudella

arvoisa puhemies

tietysti jos politiikka on kiinnostavaa ja ihmiset kokevat että vaaleihin osallistumisella aidosti voi vaikuttaa yhteiskuntaan se on paras tapa nostaa äänestysaktiivisuutta

täällä on tullut esille se että ei saa olla liian kylmä mutta muistan eräätkin eurovaalit jolloin oli sellainen helle että kaikki olivat hietsussa ottamassa aurinkoa ja unohtivat mennä äänestämään että ei saa olla myöskään liian hyvä ilma joten ehkä tämä kuukaudella siirtäminen on kompromissi niiden välillä että ei ole liian kylmä mutta ei myöskään liian hyvä ilma

toinen iso kysymys minusta on se että nyt vihreiden pääideologi soininvaara on kirjassaan nostanut kovasti esille sitä että perusturvaa voidaan parantaa ainoastaan leikkaamalla ansioturvaa

esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa kun alkoi siinä puolen päivän jälkeen sataa nyrkin kokoisia räntähiutaleita kyllä sen kuulemma vaalipaikoillakin näki että aktiivisuus oli hyvää vauhtia nousussa mutta putosi kokonaan

tätä kirjaa on lehtikirjoituksessaan kovasti kehunut kelan professori hiilamo samainen hiilamo jota soininvaara kehuu omassa kirjassaan avusta tämän kirjan kirjoittamisessa

te ette pysty sanomaan onko euro hyvä asia vai huono asia

se on kyllä kaikkien meidän etu ja ennen muuta demokratian etu

mutta oleellinen kysymys tässä on se että vihreät ovat tähän asti puhuneet että tarvitaan perustulo

ja työmarkkinatuki on työttömälle valtion maksama perustulon tapainen maksu

nyt jos lähdetään siitä että ansiopäivärahaa ei voi saada valtion maksaman peruspäivärahan päälle se tarkoittaa sitä itse asiassa että vihreät ovat yhdeltä osin luopuneet perustulomallista

tukea saavien pankkien johdon tulospalkkiot kielletään

he ovat sitä mieltä että perustuloa ei pidäkään maksaa työttömille työttömillä ei ole oikeutta saada ansiopäivärahaa tämän valtion maksaman peruspäivärahan päälle joka on perustulon mallinen

vastikkeellisuus toteutetaan lähtökohtaisesti siten että pääomitettaessa pankkeja julkisella tuella otetaan haltuun tuettavien pankkien osakkeita

nyt ei leikata nyt vain kehitetään eli mitään ongelmia koulutuspuolella ei ole

se on siellä harvinaisen selvästi

lukekaa edes tämä tiedonanto loppuun asti

muistan hyvin kun viime kaudella teimme yhdessä keskustan kanssa välikysymyksen koulutukseen kohdistuneista leikkauksista

se oli liikaa ja sen vuoksi kun itse olen puolueen puheenjohtaja muistan hyvin ne vaalikeskustelut joissa jokaisen eduskuntapuolueen puheenjohtaja sanoi että koulutuksesta on leikattu jo liikaa koulutuksesta ei enää pidä leikata jokainen sanoi näin

ymmärrän että hallituksessa tehdään kompromisseja jokainen joutuu antamaan jostain periksi mutta ihmetystä herättää kenen kanssa hallitus teki kompromissin kun jokainen hallituspuolue ennen vaaleja sanoi että koulutuksesta on leikattu jo liikaa

mutta arvoisa puhemies tässä keskustelussa keskustellaan nimenomaan päivähoitoon varhaiskasvatukseen peruskouluun toiselle asteelle ammatilliselle puolelle ja lukioihin sekä korkea asteelle tehtävistä leikkauksista

täällä keskustan edustaja honkonen ja edustaja katainen ovat väittäneet että edellinen hallitus teki suuremmat leikkaukset kuin tämä hallitus

minusta olisi edes rehellistä myöntää että lupaukset syötiin periaatteet myytiin ja kaksinkertaiset leikkaukset vanhojen päälle vielä tehtiin

kun aikaisemminkin on ollut joitain kertoja että kela indeksi olisi ollut miinusmerkkinen niin silloin on tehty jäädytyspäätös jolloin tuki ei laske

täällä on muita osa alueita käsitelty hyvin tarkkaan enkä mene niihin enempää mutta hyvin vähälle huomiolle keskustelussa ovat jääneet opintotukeen tehtävät leikkaukset

no mitä teki nykyinen hallitus

päätti jäädyttää kaikki indeksit mutta purki tämän päätöksen kun huomasi että indeksi on miinusmerkkinen eli te tulette käymään työttömien eläkeläisten kukkarolla ettekä tee sitä päätöstä joka itse asiassa tässä vastalauseessa on joka on esimerkiksi vasemmiston vaihtoehtobudjetissa että koskaan ei mennä miinusmerkin puolelle

täysi indeksi tuli puolen vuoden ajan sen jälkeen hallitus leikkasi puolet indeksistä ja nyt indeksiä ei jäädytetä vaan se poistetaan kokonaan

tämä on skandaali

kysymys on varmaan mainostoimistoissa keksitystä tavasta kiertää keskustelua pikemmin kuin sentään pääministeritasolla sellaisesta poliittisesta naiiviudesta että kuvittelisi että erilaiset linjaukset näkemykset arvovalinnat ja ideologiat olisivat vain riitelyä

politiikkaan kuitenkin kuuluu aina myös sanan säilän käyttöä ja siitä esimerkin toi edustaja lindtman

jokainen salissa tietää että ryhmäpuheista vastaavat puolueet ja ensimmäisestä välikysymyspuheenvuorosta vastaa puhuja itse

arvoisa puhemies